naapuruussuhteissamme venäjän kanssa voimme pitää kiinni siitä että suomi kuuluu länteen ja päättää asioistaan itsenäisesti

ulko ja turvallisuuspolitiikassa vallitsee yksimielisyys jonka säilyttäminen on arvokasta

arvoisa puhemies

täytyy muistaa että nämä koulutukseenkin kohdistuvat säästöt joudutaan tekemään osittain siitä syystä että edellinen keskustajohtoinen hallitus jätti meille miljardien tappion alijäämän jota nyt säästöillä joudutaan paikkaamaan

moni vaikutusvaltainen taloustieteen edustaja on varoittanut että finanssikriisin jälkeen alkanut hitaan talouskasvun aika voi olla pitkäaikainen ilmiö

maailman väestönkasvu on hidastumassa ja niin euroopassa aasiassa kuin pohjois ja etelä amerikassakin on odotettavissa työikäisen väestön kasvun pysähtyminen ja kääntyminen laskuun

ehkä globaali kasvu saa tulevaisuudessa vauhtia ict teknologiasta tai biotieteistä mutta viime vuosien kokemuksen perusteella on tunnustettava että kyse on toiveista ei ennusteista

tarvitsisimme voimakkaan työllisyysstrategian ei vain työttömien syrjäytymisen torjumiseksi vaan myös työvoiman tarjonnan turvaamiseksi

tähän hallituksen leikkaukset subjektiiviseen päivähoito oikeuteen sopivat mahdollisimman huonosti sillä ne heikentävät pienten lasten vanhempien työssäkäyntiä ja siten työvoiman tarjontaa

olisi paikallaan että julkiseen talouteen muodostuvaa liikkumavaraa käytettäisiin pienten ansiotulojen verotuksen keventämiseen ja työllistymisen verokiilan kaventamiseen

jopa kohtuullinen riskinotto julkisen talouden tasapainon suhteen olisi tässä sallittua

miksi

oppositio olisi tässäkin valmis auttamaan hallitusta neuvoillaan aivan kuin se oli valmis antamaan tukensa kilpailu koko kuin se oli valmis antamaan kilpailukykysopimukselle

solmia avioliitto

näitä lapsiavioliittoja on kerta kaikkiaan perusteltua pitää oikeusjärjestykseemme sopimattomina ja ennen kaikkea lasten perusoikeuksia loukkaavina

suomen oman talouden kasvun ja julkisen talouden vakauden turvaaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä euroopan unionin jäsenmaiden ja erityisesti euroalueeseen kuuluvien maiden kesken

lakiin on liitetty lapsen huoltajan kuulemisvelvoite mutta sekään ei ole aukoton eikä huoltajan kuuleminenkaan millään lailla muuta tilannetta sillä mielestäni alaikäisen avioliittoon myöntyvän huoltajan kyky ja tahto turvata lapsen etu on kyllä perusteltua kyseenalaistaa

selkeillä säännöillä lasten fyysinen ja psyykkinen terveys lasten oikeus lapsuuteen ja suoja hyväksikäyttöä vastaan turvattaisiin nykytilannetta huomattavasti tehokkaammin

eikä suomi voi mitenkään uskottavasti ajaa lasten hyvinvointiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä tavoitteita heristää sormea muille mikäli meidän oman maamme lainsäädännössä on lapsiavioliitot mahdollistava aukko

välikysymyksen yleislinjasta voi ainakin nostaa ajatuksen jonka mukaan euroopan unioni sinänsä ainakin sen sisämarkkinat kelpaa kriitikoillekin

seuraava vaihe euroopan yhteisössä rakentui vapaiden pääomaliikkeiden ja kiinteiden kurssien yhdistelmään

on yhä vaikea ajatella pääomien työvoiman tavaroiden ja palvelusten vapaata liikkuvuutta alueella missä olisi kymmeniä valuuttoja joiden kurssit päivittäin heilahtelisivat

välikysymyksen perusteluissa kiinnitetään huomiota siihen ettei euroalue ole niin sanottu optimaalinen valuutta alue

edes eun jäsenmaat eivät ole sisäisesti optimaalisia valuutta alueita

italia esimerkiksi on vähintään kahden valuutta alueen maa ja suomessa metsäteollisuudesta elävät maakunnat elävät aivan erilaisessa suhdannesyklissä kuin pääkaupunkiseutu ja eteläinen suomi

optimaalisen valuutta alueen teoria edellyttäisi siis suomen pilkkomista

valuutan valinta on aina myös poliittinen kysymys

päättäjien on tehtävä päätöksiä jotka perustuvat tosiasioihin ja joilla on vaikutusta tosielämän tilanteisiin ja suomen hallitus on tehnyt hyvää työtä vaikeissa oloissa

silti hallituksen ensisijainen päämäärä on ollut isänmaan etu suomen poliittisten ja taloudellisten etujen turvaaminen

piikki ei ole auki eikä sitä avata

arvoisa puhemies

työmarkkinoiden näkökulmasta on tärkeää kehittää ja pitää huolta aikuisväestön osaamisesta sekä riittävästä toisen asteen ja korkeakoulutuksen laadusta ja tarjonnasta

kunnalliseen päätöksentekoon osallistumalla ihmiset pääsevät vaikuttamaan hyvinvointiyhteiskunnan toimintaan käytännössä sillä suurin osa julkisten palveluiden järjestämisvastuusta kuuluu kunnille

arvoisa puhemies

kunnallisen kansanvallan perusta puolestaan on kuntien taloudellisessa vastuussa omasta päätöksenteostaan

avioliitto on ennen kaikkea aivan valtava oikeudellinen taloudellinen sopimus puolisoiden kesken

alueellisesta yhdenvertaisuudesta on pidettävä kiinni

ketään ei suljeta hyvinvointiyhteiskunnan ulkopuolelle

valtionosuusuudistusta on vaikea kommentoida ilman että siihen ottaa alueellisia ja paikallisia näkökohtia

rahoitusuudistuksessa haja asutusalueiden lukiokoulutuksen järjestäjien rahoitusta korotetaan tällä niin sanotulla saavutettavuuskorotuksella sekä siihen aivan erityisesti sisällytettävällä syrjäisyyskertoimella

rahoituslainsäädännöllä siis huolehditaan koulutuksen saavutettavuudesta eli siitä että lukiokoulutuksen järjestäminen myös harvaan asutuilla alueilla on taloudellisesti kunnille mahdollista

nuorisotakuuta olemme vaikeuksista huolimatta määrätietoisesti vieneet eteenpäin ja tosiasiallisesti nyt ensimmäistä kertaa toisen asteen koulutuspaikkoja on jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle

heidän asemansa työmarkkinoilla on yhteiskunnassa muita heikompi ja tämä ammatillinen lisäkoulutus tulee heille todelliseen tarpeeseen

korkeakoulutuksen puolella olemme panostaneet hakijasuman purkuun

eli voimme summata loppuun että vaikeista ajoista huolimatta on koulutusta koetettu kehittää ja lisätä panostuksia juuri sinne missä tarve on kaikkein suurin

arvoisa puhemies

hallituksen ja hallituspuolueiden kannalta olisi kenties mieluisaa kirjata kovat päätökset tehdyiksi ja vaikeat asiat hoidetuiksi ja keskittyä valmistelemaan jatkokautta

hallituksen tekemät päätökset ovat osoittaneet että sillä on valmiutta vastuun ottamiseen

työuran pidentämiseen tähdätään sen alkupäästä nuorisotakuulla ja korkeakouluvalintojen uudistamisella ja loppupäästä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tehtävällä eläkeuudistuksella

jos käännettä ei ole näköpiirissä on edessä valtionvelanhoitokulujen kasvu sekä suuremman velkataakan että korkeammalle kirivien korkojen myötä

arvoisa puhemies

tässä vaiheessa sopii varmasti kiittää kollegoja tästä antoisasta keskustelusta

meidän on vastattava tähän monikulttuurisuuden haasteeseen ja löydettävä sieltä ne oikeat toimet joilla tuetaan myös ihmisoikeuksia ja lasten oikeuksia ja oikeusvaltioita

sen keinoista sen sijaan saa aikaan oppiriitojakin

mutta ihan yleisimmiltäkin perusteiltaan suomi on oikeusvaltio ja meidän on näytettävä esimerkkiä ja niin kauan kuin meidän oma lainsäädäntömme mahdollistaa lapsiavioliitot lapsimorsiamet meillä ei ole moraalista oikeutta heristää muille maille sormea lapsiavioliittojen vuoksi

hallitus ei luo työpaikkoja

hyvä hallitus luo edellytyksiä sille että yritykset luovat työpaikkoja ja että näistä saatavilla verotuloilla katetaan hyvinvointipalveluiden uusia työpaikkoja

työllisyyden kasvun edellytykset syntyvät koulutetusta työvoimasta riittävästä infrastruktuurista ja korkeasta tutkimuksen ja tuotekehityksen tasosta

tarvitaan työtä pääomaa ja teknologiaa

kaikki tämä taas edellyttää että valtiolla ja koko julkisella sektorilla on riittävästi taloudellisia voimavaroja ilman että verotus kuristaa muun talouden toiminnan